miten nyt kun sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamistyö on hyvässä vauhdissa selvityshenkilöt ovat kentälle lähdössä voidaanko tätä palvelua myös tässä yhteydessä kehittää niin että perheet voivat luottaa siihen että jatkossa vaikeassa tilanteessa saavat apua

mutta tämä on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen ja koko hallituksen työtä ja nyt on laitettu tarmo nimenomaan toimien eteenpäinviemiseen toimenpideohjelman päivityksen sijaan

sitten minä haluaisin korostaa sitä kun täällä on edelleen asetettu vastakkain sitä että kun on jouduttu leikkaamaan niin on ikävää että tämä suuri pääomitus menee nyt finnfundille ja jotenkin korostuu tämä yksityisen sektorin rooli meidän kehitysyhteistyössä

on erittäin hyvä että me käymme tätä keskustelua täällä talouskriisistä ja kriisin hoidosta koska aivan selvästikin täällä on hiukan vääriä käsityksiä ja harhaanjohtavaa tietoa todellakin liikkuu

nämä keskustelut ovat osoittaneet sen miten välttämätöntä on ollut että nämä palomuurit on luotu

ja olen iloinen siitä että suomalaiset yritykset pääsevät viemään omaa teknologiaansa jotta kehitysmaiden ihmisten elämä muuttuu paremmaksi ja sitä kautta myöskin voidaan tehdä ympäristölle hyviä tekoja ja ehkäistä toivottavasti myös ilmastonmuutoksen etenemistä

kuten pääministeri sanoi yksi tärkeimpiä uudistuksia odotettuja uudistuksia joita jo aiemmin olisi pitänyt tehdä on tämä sosiaali ja terveyspalvelujen uudistaminen ja siihen liittyen kuntarakenteen uudistaminen

tässä on kuitenkin kulunut pitkä aika ja me olemme pystyneet pitämään tämän kriisin suomen rajojen ulkopuolella eli hallitus on pitänyt huolta suomalaisten työpaikoista ja sitä kautta myös suomalaisten hyvinvoinnista

haluan kiittää kansanedustajakollegoitani tästä palautteesta ja hyvästä tuesta mitä tämä minun aloitteeni sekä myös edustaja katajan aloite ovat tänään täällä salissa saaneet

keskustalla on malli joka vähän on vaihdellut tässä kuukausien aikana taitaa olla jo neljäs malli mutta kuitenkin malli josta voidaan keskustella ja josta voimme vaihtaa mielipiteitä ja josta myös tuolla maakunnissa keskustellaan

keskustelu osoittaa että aloitteet ovat olleet hyvin tarpeellisia ja suomalaisessa yhteiskunnassa on aivan välttämätöntä viedä pikavippiyhtiöiden valvontaa ja sääntelyä ehdottomasti eteenpäin

ei se ainakaan minulle ole vielä tämänkään ties monennenko välikysymyskeskustelun jälkeen selvinnyt ei myöskään perussuomalaisten vaihtoehto mutta keskustalta kuitenkin vastuullisena puolueena ja asiaan pitkään perehtyneenä odottaisin jonkunnäköistä ratkaisua ja selkeää vaihtoehtoa hallituksen politiikalle

mutta meidän täytyy nyt tarkemmin miettiä mitä kaikkea me teemme mitä meidän varoilla tehdään mitä meidän osaamisella tehdään ja se on nyt näihin kansiin koottu

kannustan perussuomalaisia tutustumaan tähän hallitusohjelmaan oikein kunnolla ihan näihin viimeisiin sivuihin joissa kerrotaan miten paljon rahaa esimerkiksi vanhuspalvelulakiin ollaan varaamassa

siinä mielessä näenkin että tämä rajoittaminen on varmasti järkevä toimenpide koska näitä pikavippiyhtiöitä on hyvin paljon

kyllä puhuitte lämpimästi omaishoitajista joka on tärkeä asia mutta missä on sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamisvisionne tai miten te uudistatte suomalaisia kuntia

nyt me haluamme kohdentaa entistä tarkemmin resurssimme ja osaamisemme niille osa alueille joilla me olemme hyviä ja vahvoja joita meidän kumppanimaat tarvitsevat ja jotka ovat ykn tavoitteiden mukaisia

me kuulimme tuossa edustaja katajan puheenvuorossa että näiden yhtiöiden määrä on kasvanut hyvin nopeassa tahdissa mutta siellä on myös hyvin eri tavalla toimivia yrityksiä

pidänkin erittäin hyvänä että hallitusohjelmassa ovat nämä kokoomuksen vaatimat perälautakirjaukset joilla turvataan se että jos velkaantuminen ei käänny laskuun tai luottoluokituksemme vaarantuu niin otetaan käyttöön uusia sopeuttamistoimia sillä vain vahva talous on hyvinvointimme perusta

toiset noudattavat paremmin tämänhetkistä lainsäädäntöä ja toimivat ehkä jopa yhteiskuntavastuullisemmin ja toiset räikeämmin käyttävät hyväkseen ja toimivat jopa väärällä tavalla joten siinä mielessä niin kannattaa

mutta erityisen hyvänä kirjauksena sen lisäksi että meillä voimakkaasti panostetaan syrjäytymisen ehkäisyyn ja terveyserojen vähentämiseen meillä on vihdoin ja viimein tämä vanhuspalvelulaki jonka ministeri risikko laittoi jo viime kaudella alulle

erittäin suurella mielenkiinnolla odotan nyt sitä esitystä mitä ministeri henriksson tuo eteenpäin ja uskon että tästä lähetekeskustelusta on ollut hänelle paljon hyötyä

sitä en todellakaan uskalla sanoa enkä edes veikata koska kaikki riippuu meidän talouden kehityksestä ja monesta muustakin seikasta mutta toivottavasti mahdollisimman pian

asiakas on aivan ymmällään

tämä esitys sallii ympärivuotisen sunnuntaiaukiolon kaikille kaupoille

esimerkiksi avioeroperheessä lapsella on jatkossa mahdollisuus saada terveydenhoitoa molempien vanhempien kotikunnissa tai esimerkiksi itä suomessa haja asutusalueella asuva ikäihminen voi käydä leikkausoperaatiossa lähellä lapsiaan jos he asuvat samalla erva alueella

se on työtä joka on pitkäjänteistä se jatkuu edelleen yhtä pitkäjänteisenä se on tärkeää mutta se on hyvin näkymätöntä

meillä on näissä paljon annettavaa ja itse olen erityisen paljon pitänyt esillä sitä että naisten rooli näissä rauhanturvaoperaatioissa rauhanvälityksessä on äärettömän tärkeä

täällä on kritisoitu sitä että perusterveydenhuolto ei vahvistuisi tämän lain myötä mutta olen kyllä ymmärtänyt näitä tekstejä lukiessani että lain tarkoitus on nimenomaan vahvistaa perusterveydenhuoltoa monin eri tavoin

nykytilanne myös vääristää kilpailua ja kohtelee kaupan eri toimijoita epätasa arvoisesti ja on nyt huomioitava että tämä esitys ei vapauta kaupan aukioloaikoja vaan ainoastaan selkiyttää niitä

tämä ei todellakaan tarkoita nyt kun mainitsin nämä kolme järjestöä un women unfpa ja unicef että suomi vain näiden järjestöjen kautta toimii

jatkossa sairaanhoitopiirin alueen kunnat laativat yhdessä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman jossa sovitaan muun muassa kuntien yhteistyöstä palvelujen järjestämisestä sekä päivystyksestä

meillä on valtava määrä toimijoita ketkä hankemuodossa eri projekteina ovat meidän kumppaneita edelleen mutta se perusrahoitus on vain nyt näille kolmelle tärkeimmälle järjestölle

esimerkiksi zaatarin leirillä jordaniassa toimimme monien muiden järjestöjen kautta kuten esimerkiksi maailman ruokaohjelman tai pakolaisavun tai monien muiden yk järjestöjen kautta

aukiolojen selkiyttäminen tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden sekä valinnanvapautta pitää ovet auki silloin kun asiakkaat ovat liikkeellä

erittäin tärkeätä on myös se että jatkossa vaativaa osaamista keskitetään ja lisätään keskussairaaloiden ja sairaanhoitopiirien välistä työnjakoa

synkistelyn sijaan tässä voi tarjoutua pienille kaupan alan yrityksille tilaisuus kehittää omaa liiketoimintaa sekä tehdä yhteistyötä muiden kaupan alan yrittäjien kanssa

hyvät edustajat

täytyy ihan sanoa tässä alkuun että on ihan selvää että nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat vaikeita toteuttaa tässä tilanteessa mutta ne ovat välttämättömiä

tämän lain myötä myös terveydenhuollon raja aitoja todellakin kaadetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä ja tämä on hyvin tärkeätä koska se tukee myöskin kuntia kustannusten kasvun hillitsemisessä

nyt kuntaliiton hallituksessa tosiaan kiitän minäkin puheenvuorossani siitä on tämä yksimielisyys ja kaikki puolueet ovat uudistuksen ja sen linjausten takana

kyllä itsekin näen sen että kun tätä lakia käsiteltiin yli puoli vuotta valiokunnassa niin meillä jokaisella puolueella oli mahdollisuus mielipiteemme sanoa

siitä syystä tuntui kyllä hyvin erikoiselta kuunnella tätä keskustan hyvin riitaisaa ja semmoista tuntuu että te olette nyt löytäneet sen sisäisen riitelijänne jotenkin itsestänne tämän asian äärellä ja erityisen ihmeelliseltä se tuntuu siitä syystä että meidän mallimme todellakin ovat hyvin lähellä toisiaan kuten on myöntänyt esimerkiksi konkarivaikuttaja pekka nousiainen

kuten tässä tapauksessa näimme sillä oli myös merkitystä

raportin suosituksissa peräänkuulutan suurempia vastuualueita terveydenhuoltoon

keskusteluun on sotkettu myös lähes kaikki asiat perheiden yhteisestä ajasta lasten hyvinvoinnista kasvatuksesta uskonnosta ja kulutuskriittisyydestä lähtien

hallintovaliokunta merkittävästi muutti tämän lakiesityksen sisältöä